pääministeri blogissaan kertoi eilen että on hyvin tärkeää että muutakin kuin näitä luontoarvoja kun mietitään tässä harkinnassa on hyvin tärkeätä että kaikki muutkin arvot tulevat mukaan

on varaa laskea autoveroa mutta ei ole varaa pitää huolta esimerkiksi meidän eläkkeensaajistamme tasavertaisella tavalla

omaishoidon tuki on äärimmäisen tärkeä asia ja on äärimmäisen tärkeä asia että nyt hallitusohjelmassa linjataan että tehdään kehittämisohjelma omaishoitoon liittyen ja että linjataan että selvitetään tämä verokysymys myös

mutta puhemies tämä menikin mielenkiintoiseksi tämä edustaja heinosen väite siitä että aikaisemmin olisi veroeuroja jollain tavalla niin kuin pidetty yllä

tässä työllistämisaloitteessa on mukana myös vihreiden valtiovarainvaliokunnan ryhmäjohtaja ja voin sanoa uskallan sanoa tässä että myös vasemmistoliitto on hengessä mukana

rantakangas kertoi oman näkemyksensä hyvinkin selkeäsanaisesti siitä että hänen mielestään keskusta edellyttää että jo eduskunnassakin nyt valiokuntavaiheessa sitten tarkennetaan näitä asioita

siitähän edellisen hallituksen aikana äänestettiin viime joulukuussa tässä salissa ja silloin keskusta vastusti sitä verotuksen korjaamista mutta nyt on sitten hyvä että se täällä vastalauseessa on

tästähän muun muassa valtiovarainministeri ja moni muu on jo nyt väläytellyt että lisäleikkauksia voi olla tiedossa ja se on tietenkin seurausta siitä että työllisyyteen ei panosteta kylliksi

nimenomaan ne

niin

ja tärkeää oli se välihuudon sävy

eli siinä kuitenkin kun edustaja lindtman sanoi että tämä on väärin ja varmasti heinonenkaan ei ole sitä mieltä että pitäisi kohdella eri tavalla eläkkeensaajia sanoitte tyyliin aivan jolloin palasitte kokoomuksen ennen vaaleja antamaan lupaukseen ja siihen että tämä on väärä päätös ja olette siitä samaa mieltä

tosin heidän allekirjoitustaan ei vielä tässä aloitteessa ollut mutta olemme yhdessä keskustelleet ja varmasti myös sitten valiokuntakäsittelyssä samalla rintamalla kuin keväällä oppositio tulee vaatimaan näihin asioihin muutoksia

herra puhemies

tässä nyt herää kysymys onko keskusta valmis nyt eduskuntatasolla sitten sitoutumaan tämän lain osalta näihin muotoiluihin jotka nyt valtioneuvosto on tänne tuonut

minä nyt kyllä tartun tähän kuumaan perunaan eli metsähallituksen luontokeskuksiin

että jos tätä salikeskustelua kuuntelee niin tulee ihan sellainen tunne että siellä on keskustalla paineet muuttaa sitten mietinnössä näitä pykäliä johonkin suuntaan koska hyvin isoa sitoutumista minä en arvoisa ed

kaiken kaikkiaan kun työttömyys lisääntyy ja määrärahoja samaan aikaan leikataan yhtälö käy mahdottomaksi aivan kuten täällä aiemmin puhemies kävi ilmi

kerrataan sen verran että viime keväänähän jo huomattiin että työllisyysmäärärahojen suhteen on olemassa iso lovi todella todella iso lovi

minä toivon nyt että viette tätä viestiä kokoomukseen sisään ja viimeistään siinä vaiheessa kun sdpn aloitteesta äänestetään tulisitte sitten äänestämään sen puolesta ellei sitten kokoomusministeri stubb omaa esitystään voisi korjata jo sitä ennen sen mukaiseksi mitä hän lupasi vaalien alla suomen eläkkeensaajaväestölle

manninen teidän puolueenne puheenvuoroista nyt tänään tähän lakiin nähnyt vaan päinvastoin näin aivan kaikkea muuta kuin sitoutumista tämän lain periaatteisiin

no nyt on tietenkin positiivista se mikä myös todettiin että työmarkkinaratkaisun neuvottelutulos on saatu ja esitys on pöydässä

senkin vuoksi toivon että siellä valiokuntakäsittelyssä nyt ihan aidosti sitten kirjataan selkeästi mitä tämä tarkoittaa ja katkaistaan siivet siltä että tähän asiaan ei ole eduskunnankaan lainsäätäjän hengen mukaan tarkoitus sitten kaikkinensa palata

kyllä minä mieluumminkin sitä sektoria vähän enemmän verottaisin ja samalla tulisi liikkumavaraa esimerkiksi oikeudenmukaistaa eläkkeensaajien verotus jonka tämä hallitus on vastoin kokoomuksen vaalilupauksia eriarvoistanut

nyt tietenkin oli hyvin hämmentävää debatissa kun kävi ilmi monin sanakääntein että hallitus ei pysty kerta kaikkiaan kertomaan omaa kantaansa tähän ja kyllä kehotan vahvasti hallitusta nyt tarttumaan tähän ja ilmaisemaan kantansa toivottavasti myönteisen sellaisen

arvoisa herra puhemies

tässähän on kysymys myös finanssikriisien hallinnasta ja finanssikriisien ehkäisystä ja kun meillä nyt aika tuskaisia kokemuksia muutaman viime vuoden ajalta on siitä mitä nämä kriisit voivat olla niin luulisin että meidän kaikkien yhteinen etu on ihan oikeasti se että me etsimme lisää valvontaa säätelyä ja erilaisia mekanismeja joilla voimme ehkäistä liiallista riskinottoa joilla pystymme ehkäisemään finanssikriisiä

on ihan hyvä että ministeri urpilaisen työtä näitten vakuuksien eteen arvostetaan ja kannattaa sinänsä arvostaa niitä vakuuksiakin nimittäin nehän olivat yksi syy miksi kansainvälinen luottoluokittaja moodys juuri arvioi suomen kaikista vahvimmaksi kolmen an maaksi

tämä on nyt sanotaanko sitä keskustelua mitä olemme käyneet muissa talouspoliittisissa yhteyksissä varsin paljon mutta totean että sieltä löytyy hyviä vaihtoehtoja

tämä tarkoittaa siis leikkauksia kaiken kaikkiaan virkistyskäyttöön luontomatkailuun kansallispuistojen reitteihin ja levähdyspaikkoihin eli tämä on erittäin huono asia

me valtiovarainvaliokunnassa kävimme asian läpi olimme huolestuneita ja myös hallituspuolueet tulivat siihen mukaan että he kirjoittivat omaan mietintöömme sen huolen mutta valitettavasti kun sosialidemokraatit vaativat sen huolen kirjauksen lisäksi myös tosiasiatoimia eli sitä määrärahaa tässä enää sitten hallitus ei halunnut mukana olla

tämän neuvottelutuloksen myötä syntyy liikkumavaraa ja kuten todettiin nyt on hyvä paikka tarkistaa koko hallituksen talouspolitiikan suuntaa työllistävämpään suuntaan

toivon sitä samaa asennetta kuin esimerkiksi ministeri lindströmillä oli rinteen mallin suhteen että luodaan lisää töitä ja kun meillä on rinteen malli esittää niin ministeri on luvannut että hän sen tutkii

yksi syy oli se että suomella on vakuudet ja siinä suhteessa jos näin arvioivat markkinavoimatkin plus sixten korkman plus moni muu niin kyllä varmasti tällä työllä myös sen tuloksilla on ollut merkittävää vaikutusta

kaiken kaikkiaan tämä aluehallinto ympäristöhallinto on muuttunut aika lailla ja mehän olemme olleet siitä hyvin huolissamme sosialidemokraateissa noin ylipäätään että sitä ollaan kaikkinensa alas ajamassa eikä nyt kovinkaan komeita arvosanoja siinäkään tilanteessa keskusta ole ansainnut muun muassa puheillaan ympäristöministeriön lakkauttamisesta tai muusta

kiitoksia

ennen kaikkea myös sitten niissä tilanteissa jos tällaisia kriisejä on pystymme rajaamaan suomalaisten veronmaksajien vastuita siten että tilanne ei olisi niin surullinen

niinpä me sosialidemokraatit vaadimme että on tuotava uusi lisätalousarvio heti syksyn alkaessa olkoonkin että se on silloin jo vähän liian myöhäistä mutta joka tapauksessa se on tuotava

hallituksen tulisi viimeistään kehysriihessä tarkistaa tätä linjaa ja tuoda selkeitä konkreettisia esityksiä joilla työllisyyttä parannetaan tässä ja nyt

aina oletetaan että sitten kun ongelmia tulee suomalainen veronmaksaja viime kädessä maksaa viulut mutta tässä nimenomaan lähdetään siitä että myös finanssialan omavastuu toteutuu sijoittajavastuu toteutuu pankkien vastuu

arvoisa puhemies

muun muassa teidän työtänne tarvitaan siksi kuten sanoin että ensinnäkin on ilahduttavaa että te olette hyvin paljon samoilla linjoilla kuin sdp oli edellisen hallituksen aikana kun varoittelimme kreikka ykköspaketista ja sen virheistä

minun mielestäni tässä ei ole kyllä syytä mihinkään kiihkoon ja aggressiivisuuteen

ajattelin tuossa juuri ääneen että juuri tämä asiahan kerrottiin valtiovarainministerin toimesta mitä edustaja jääskeläinen tässä äsken kysyi

kun nämä ympäristölupavirastot nyt yhdistettiin aviin niin siinä tilanteessahan tietenkin tuli se yleinen huoli siitä että ympäristöarvot jäävät elinkeinoelämän arvojen alle mutta siellä myös tapahtui todellisia muutoksia eli virkojen pätevyysvaatimukset poistettiin

myös arvoisat edustajat hyvä puhemies meillähän on sdpssä vaihtoehtobudjetti jossa on lukuisia konkreettisia avauksia ja esityksiä työllisyyden parantamiseksi

eli siinä mielessä tämä lakiesitys lähtee erittäin hyvistä lähtökohdista

on ihan oikein että tässä tilanteessa myös pankeilta otetaan siivu yhteiseen hyvään ja tässä tapauksessa nimenomaan siitä näkövinkkelistä että tällä yhteisellä hyvällä voidaan sitten rajata veronmaksajien vastuita

teitä tarvittaisiin myös siinä ehkä jatkossa että nimenomaan voisi olli rehnin suuntaan myös ehkä komission kautta tulevaa intoa yhteisiin velkoihin ja muihin pikkuisen ehkä hillitäkin

johtajat ympäristölupavastuualueille valitsee ympäristöministeriö viisivuotiskaudeksi ja sitten sen jälkeen tämä johtaja valitsee edelleen muun henkilöstön ja tämä johtaja määrittelee sitten näiden juttujen ratkaisukokoonpanot

ne vastaavat tuskin kolmannekseen siitä tarpeesta ihmisiä on työttömänä ihmisillä on huoli huomisesta ja nyt moni työtön jätetään täysin täysin yksin

meillä on erillinen yrittäjyyspaketti meillä on konkreettisia toimia viennin edistämiseksi ja esityksiä esimerkiksi investointien jouduttamiseksi

teidän aikananne väheni sata kuntaa miten se oli vähemmän huonoa kuin nyt sitten tämä että pyritään järkeviin kuntarakenteisiin

täällä yritetään tämä peittää kompastelemalla opposition lähtökohdista erilaisiin muotoseikkoihin mutta nostetaan kissa pöydälle

oli myös merkittävää mielestäni se että olemme valmiita sosialidemokraatteina tukemaan sitä ajatusta että tässä poikkeuksellisessa tilanteessa olisitte myös ulko ja turvallisuuspoliittisen ministerityöryhmän jäsen

samaan aikaan todella kun me pohdimme tätä tilannetta todettakoon se ikävä tosiasia että meidän työttömyyslukemamme koko ajan heikkenevät

ja kun tämä on kuitenkin ympäristöministeriön viideksi vuodeksi nimittämä määräaikainen johtaja niin onko minä tiedän että tämä ei ole juridinen ongelma tässä niin kuin tosiasiallinen käytännön uhka olemassa siitä että tavallaan ympäristöluvitus ennen pitkää ohjautuu ikään kuin joko poliittiseen ohjaukseen tai arvoiltaan sen tyyppiseen ohjaukseen että katsellaan sitten että mitä siellä tosiasiassa

mistä vakuuksissa on kysymys

näinä aikoina on viisasta rakentaa koteja peruskorjata niitä väyliä homekouluja päiväkoteja kirjastoja perusparantaa ja rakentaa

niin yksinkertaista se on

sdp esimerkiksi ei missään nimessä hyväksy pakkoliitoksia

meillä on ihan teidänkin saatavillanne vaikka sieltä ipadin netistä välittömästi voitte löytää meidän harmaan talouden torjuntaohjelmamme joka lauri ihalaisen johdolla on valmisteltu ja siellä löytyy hyviä keinoja

vanhukset terveyspalvelut lapset

kuten sanottu ja kuten täällä on todettu sosialidemokraateilla on kattava ohjelma jossa useisiin pääluokkiin esitetään lisäresursseja poliisille tullille tuomioistuimelle ulosottovalvontaan ja sen lisäksi lainsäädännöllisiä toimia kuten vaikkapa tämä veronumeron käytännön laajentaminen

tästä on kysymys

ei siellä näin ole lainkaan käynyt

voimavaroja palveluihin hallinnosta

huoleni on se puhemies että päinvastoin kuin tällaista lupausta annettaisiin puhutaan näistä mainitsemistani lisäleikkauksista

kyllä minä ihan nyt todellakin ihmettelen mitä satukirjaa esimerkiksi täällä valtiovarainministeri katainen luki tai on lukenut kun hän sanoi että elvytyksemme on ollut menestystarina

siinä vaiheessa kun tämä keskustelu alkoi aika vahvasti tästä pankkiverosta sanottiin että no niin että nyt sitten suurin piirtein lähdetään pois meiltä jos pankkiveroja tulee tai muuta

ja kuten huomaatte olen aika myönteisellä päällä koska yritän mieluummin kannustaa yhteistyöhön kuin tässä vaiheessa lietsoa sitä eripuraisuutta koska olen aidosti innostunut tästä

arvoisa herra puhemies

eli tässä suhteessa tämä työ ei ole merkityksetön

jos kehysriihessä senkaltaiseen kehitykseen mennään niin kyllä minun mielestäni tässä vaiheessa uskaltaa jo melkeinpä tietää etukäteen että siitä ei hyvää kaiken kaikkiaan seuraa

siis eihän siitä ollut kauaakaan aikaa kun oecd komissio ja lukuisat talousoppineet nimenomaan moittivat teidän elvytyslinjaanne

rahaa tarvitaan ei sille voi mitään

puhemies

arvoisa pääministeri vanhanen arvoisat ministerit pekkarinen ja kiviniemi se mitä me olemme sosialidemokraatteina yrittäneet teille viestittää on nimenomaan ollut se että kunnissa on vaikeuksia jo tässä ja nyt

tämä on muuten enemmän kuin keskustan prosentit jotka olivat valitettavasti puhtaat nolla

tuntui vähän siltä että hallituspuolueet eivät halunneet ymmärtää kylliksi tätä huolta ja erityisesti minulle jäi hyvin hämmentynyt olo asiasta vastaavan ministeri lindströmin puheenvuoroista

minun on sanottava että minusta on ollut hyvin vastuutonta kuunnella täällä hallituspuolueiden kommentteja joissa harmaan talouden torjunta on nimetty hötöksi

täälläkin äsken keskustellusta verolinjasta he olivat sitä mieltä että ne ovat tehottomia suunnattuja hyvätuloiselle ne eivät ole tuoneet työpaikkoja ja samaan aikaan kunnat on jätetty yksin nostamaan niitä veroja leikkaamaan palveluja

toinen asia minkä haluan tässä jälleen kerran toistaa ja tuossa debatissakin sen sanoin on se että täällä yksimielisesti puolueet lupasivat vielä ennen vaaleja erityisesti kokoomus valtiovarainministeripuolue lupasi että eläkkeensaajien verotus on oikeudenmukainen palkansaajan verotukseen nähden

silloin täytyy uskaltaa nostaa kissa pöydälle arvoisa puhemies

voisin kuvitella että tässä tilanteessa kun näin on käynyt ja historian valossa niin myös silloin kun apua tarvitaan ja yhteiseen hiileen pitää puhaltaa uskoisin että suomalaiselta pankkimaailmalta löytyy myös solidaarisuutta tällä tavalla osallistua yhteisiin talkoisiin

yleiskeskustelu päättyi

siellä harmaassa taloudessa elää se sijoittaja joka piiloutuu hallintarekistereiden taakse tai ulkomaisten yritysten taakse piiloutuvat liikemiehet ja kyllä näiden verotusta saa kiristää

siellä tosissaan suunnitellaan jo ryhmäkokojen kasvattamista

olimme hyvin järkyttyneitä siitä että tämän vuoden alusta hallituksen toimin kävi niin että eläkkeensaajien verotus eriarvoistettiin palkansaajiin nähden

arvoisa puhemies

tulokset ratkaisevat sen miten onnistunutta teidän politiikkaanne on

jos tampereella tapahtuu näin niin voitte varmasti kuvitella mikä hätä on tässä ja nyt juuri tänä vuonna jo monessa monessa kunnissa missä jo muutenkin on vaikeampaa

uskon että meiltä löytyy hyvää yhteistyöhenkeä tästä eteenpäin ja jatkossakin niin omakotiliiton kuin sitten kansanedustajien kesken ja kuten sanottu teillä on nyt arvoisa eduskunta pallo käsissänne sitten niin kuin aina kansalaisaloitteen osalta kaikkinensa

puhemies

haluan tässä lähettää terveisiä siihen tulevaan kehysriiheen koska varmasti tässä lisätalousarvion talouskeskustelussa myös näitä terveisiä voi antaa että toivon että kaikki hallituspuolueet kaikki oppositiopuolueet kaikki yhdessä sitoutuisimme siihen että palkansaajien ja eläkkeensaajien verotus on tasa arvoinen

silloin kun finanssikriisi alkoi sanoimme että täytyy olla niin että myös rahoitussektori itse osallistuu tämän maksamiseen

eli tässä on se meidän huolemme

ravi sanoi vaatiessaan lisätalousarviota huhtikuussa niin eikö se aika olisi ollut vuosi sitten kun te keskustelitte silloin kuinka fantastista kaikki on